näiden kauniiden sanojen takia jää huomaamatta että pyrkimys muuttaa avioliittonäkemystä on samalla pyrkimystä sellaiseen tilanteeseen jota ei koskaan ennen ole tunnettu maassamme

toivon että myös hallituksen piiristä tämmöistä signaalia annetaan että myös kotitaloudet rupeaisivat varovaisuuteen ja ettei nyt sitten otettaisi sitä halpaa rahaa

tällä hetkellä on työttömiä tullut jatkuvasti lisää vienti ei ole vetänyt eikä siis niitä kaivattuja investointeja ole tullut

otetaanko niiden asiantuntijoiden mielipidettä huomioon jotka vaativat kuntarakennelain perustuslaillista tarkastelua

vaikka investointihinta onkin korkeampi niin huoltokustannukset todennäköisesti alenevat pitkällä aikavälillä

kreikka joka useassa kohdassa mainitaan ruotsin valtiontalouden vastakohtana on elänyt lähes kädestä suuhun

komission puheenjohtaja valitsee komission jäsenet neuvotteluissa jäsenmaiden kanssa mutta eu kriittinen henkilö ei tule valituksi komission jäseneksi

otetaanko niiden kunta alan korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden mielipidettä huomioon jotka ovat sitä mieltä ettei tämänkaltaisessa uudistusesityksessä ole mitään järkeä

aina laina on maksettava niin kuin me perussuomalaiset olemme nähneet että hallituskin innokkaasti kyllä rahaa ottaa lainaksi että saa sitten näitten köyhien etelän valtioiden maksuja maksella

sen takia toki on hyvä että huomioidaan nämä sosiaaliset vaikutukset mutta tässä yhteydessä pitääkin tehdä sellainen järjestely että se on hyvin joustava ja perheiden aseman huomioiva

myös suomessa pitäisi sormea heristää kotitalouksien kasvavalle velkaantumisasteelle

nyt käsiteltävän aloitteen kannattajien kuuluu ilmoittaa avoimesti pitävätkö he avioliittoa ja perhettä niin yksityisenä asiana että yhteiskunta ei voi eikä saa sitä mitenkään ohjata eikä säädellä

vaikka pienten toimijoiden valvontamaksut olisivatkin pienempiä ne ovat joka tapauksessa liiketoiminnan pysyvä rasite

esimerkiksi jonkun polttoaine tai myrkkyrekan kaatuminen tiealueelle aiheuttaa usein tarvetta kaivaa ja poistaa tiealueelta maamassoja

nyt on paljon puhuttu että pkt sektorille pitäisi antaa sitä samaa rahaa tukea lainavaltuutuksia ynnä muuta niin kuin on näillä suuremmilla yrityksillä

myös komission yksittäisiltä virkamiehiltä edellytetään samaa sitoutuneisuutta euhun ja sen arvoihin kuin komissaareilta

mahdollinen nopeasti kasvava korkotason nousu ja samaan aikaan lisääntyvä työttömyys voi olla tuhoisaa monelle velalliselle

mielestäni tämä on juuri se lakialoite jota voi olla hyväksymässä

tällaisen käsityksen mukaan yhteiskunnan osuutena olisi vain todeta ja rekisteröidä miten on perhe järjestetty eri tapauksissa

lakitekstissä oleva yhdistymisselvityslauseke velvoittaa periaatteessa kaikki kunnat mukaan selvitykseen

tästä lähtökohdasta nähtynä ei demokratian toteutuminen ole mahdollista nykyisessä eussa

silloin ei tulevaisuudessa jäisi mitään perusteita torjua myöskään moniavioisuutta eikä laajempiakaan ryhmäavioliittoja joissa laajempi joukko ihmisiä ilmoittaisi olevansa keskenään avioliitossa

arvoisa puhemies

millä tavalla eun demokratiavajetta voitaisiin supistaa

valtionvelka jatkuvasti kasvaa

on puhuttu nuorison yhteiskuntatakuusta

näin lyhyesti sanottuna tämä on askel varsinkin pienyrittäjille tämä on helpotus joten kannatan tätä lämpimästi että tämä lakiesitys menisi eteenpäin

asiantuntijat sanovat että kaikki on levällään

niin kuin katsauksessa todetaan eurojärjestelmä on joutunut turvautumaan epätavanomaisiin toimiin rahoitusmarkkinoiden ja euroalueen talouksien vakauden turvaamiseksi

eilen käytiin myös keskustelua suomen tulevaisuudesta

eun tulisi päättää vain niistä asioista joissa yhteinen etu on selkeä kuten kaupan ja talouden puolella toimimisessa

ihan myönteistä ja kiitokset on annettava että turve ja metsähakeverotus alenee ja toivottavaa on että voitaisiin niitä soita ottaa uudelleen käyttöön se on yksi ala täällä suomessa

järjestämällä ja kehittämällä palveluita kuntalais ja asukaslähtöisesti saavutetaan kuntalaisten ja taloudenkin kannalta parhaat ratkaisut

kun tiealueen laajentamiseen on tämän lain nojalla tarvetta tulee turvata maanomistajan mahdollisuus saada täysi korvaus menettämästään maa alueesta

silti puhutaan että pitäisi tätä työikää pidentää

maatalouden tuet ja maatalouspolitiikka kansallisesti hoidettuna voisi olla toimiva ratkaisu

se pohjautui juuri siihen ajatukseen että tällä alueella tuli vallita täysi vapaus ja että se oli yksityistä aluetta johon puolueen ja valtion ei tullut puuttua

erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan pakottaminen toisen paremmin taloutensa hoitaneen kunnan siipiveikoksi tuntuu varmasti kohtuuttomalta tästä paremmin pärjänneestä kunnas ta

myös toivoisin kovasti että sinne äänekoskelle tulee aikanansa tämä biotuotetehdas sehän on suunnitteilla

eun byrokra tiaa olisi purettava ja yksi tapa olisi vähentää sen päätösvaltaa ja tuoda päätösvalta lähelle ihmistä siis tänne eduskuntaan

tällöin isomman kunnan resurssit palveluiden järjestämiseen heikkenevät oleellisesti

se johtuu yksinkertaisesti siitä että valtio on viime vuosina antanut aivan mahdottomasti kunnille uusia velvoitteita mutta vastaavasti ei ole tullut rahaa sinne kunnan pussiin

demokraattinen yhteiskunta on luottamusyhteiskunta joka toimii eettisesti parhaalla tavalla kansalaistensa parhaaksi

toisinpäin tapahtuva hinnannousu näkyy kyllä nopeasti

niitä muutettiin niin kireiksi että siinä vaiheessa homoseksuaalisuus säädettiin jälleen rangaistavaksi

en tiedä millä lainkohdalla voitaisiin luvan tarve ohittaa mutta olisi hyvä että aina vaadittaisiin sijoituslupa putkituksia ja kaapelointia tehtäessä

myös on todettava se että tehdään millaisia kuntaliitoksia tahansa meillä on niitä vanhuksia utsjoella ja tampereella ja helsingissä ja valtionosuudet tulevat aina sen mukaan paljonko meillä on siellä paikkakunnalla niitä vanhuksia

valta kuuluu kansalle ei rahalle eikä ylikansallisille elimille

arvoisa puhemies

se tarkoittaa sitä että jokaiselle joka viljelee tai kasvattaa karjaa entistä enemmän tämä lähiruoka ja suoramyynti olisi mahdollista

vaikka eri syistä johtuen myös perinteisistä avioliitoista osa on lapsettomia niin tämä ei kumoa sitä tosiasiaa että mahdollisuus yhteisiin lapsiin on aina kuulunut käsitykseen avioliitosta

nokian ja paperituotannon alasajo on aiheuttamassa suomelle ennennäkemättömän vaihtotaseen alijäämän jota on todella vaikea korjata

eli eivät nämä kuntaliitokset ja nämä sote alueet auta yhtään mitään niin kuin asiantuntijatkin ovat sanoneet mutta tämä hallituksen asia on semmoinen että kunhan keskitetään ja tehdään suuria kuntaliitoksia niin kaikki sillä korjaantuu

arvoisa puhemies

nyt esitetty varhaiskasvatuslain muutos rajaa päivähoito oikeutta siinä tapauksessa kun toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona

kaikki esteet pitäisi poistaa

tästä lähtökohdasta luovuttaisiin jos myös samaa sukupuolta olevien parisuhteista ryhdyttäisiin käyttämään nimitystä avioliitto

kun sote rakenteet ovat edelleen näennäisestä loppuratkaisusta huolimatta levällään tulee ne haudata samaan monttuun tämän kuntarakennelakiesityksen kanssa ja aloittaa uusi valmistelu parlamentaariselta pohjalta ja juuri siltä pohjalta mitenkä palvelut käytännössä tuotetaan olkoonpa sitten vaikka yksi kunta täällä suomessa

mutta myös tiedän sen että julkista taloutta ei tällä hetkellä enää kovin paljon voi paisuttaa

mutta tulevaisuudessa nähdään

pitäisikö silloin hyväksyä myös perheen sisäinen avioliitto eli se että esimerkiksi veli ja sisar jotka asuvat samassa taloudessa voisivat ryhtyä kutsumaan yhteistä elämäänsä avioliitoksi

suuri asia minkä meitä kaikkia pitää huolestuttaa on että millä lailla suomeen saadaan työtä vientiteollisuutta niin että pystymme tätä niin sanottua hyvinvointivaltiota jollain tapaa pitämään yllä

kertomuksessa todetaan että tehtyjen riskiarvioiden perusteella suomen pankin vakavaraisuus on tällä hetkellä riittävä kattamaan pankin tehtävien hoitamisesta johtuvat riskit

meillä on edustaja virolainen erittäin pätevät lääkärit jokainen lapsi ja vanhus pääsee hoitoon ja on myös maan tehokkaimmaksi rankattu terveyspalvelu terveyskeskus viime vuodelta

myös yrittäjätaustaisena tiedän että jokainen sanoo että pitäisi luoda niitä työpaikkoja mutta sitten kun kysytään että millekä alalle niin siinäpä on toinen juttu että saataisiin niitä vientituloja saataisiin suomelle niitä verotuloja ja saataisiin sitten sitä nykyhyvinvointiyhteiskuntaa kasvattaa

tarjolla on lisäksi paljon erilaisia maksuttomia tai edullisia kerhoja joissa lapsi oppii sosiaalisia taitoja

sukupuolten välillä on erilaisuutta mutta myönteisellä ja toisiaan täydentävällä tavalla tämä erilaisuus ja samalla ihmisen sukupuolisuus ilmenee yhden miehen ja yhden naisen välisessä avioliitossa

sekä suomen pankin että finanssivalvonnan toimintaympäristö on suuressa muutostilassa

esimerkiksi seurakunnilla on erilaisia toimintamuotoja kuten perhe ja päiväkerhoja joilla pyritään tukemaan lapsen turvallista kokonaiskehitystä ja kodeissa annettavaa kristillistä kasvatusta

talouden kehityksen ja siihen liittyvien osin epätavanomaisten rahapoliittisten toimien ohella toimintaympäristöön vaikuttavat vireillä olevat laajat säädöshankkeet sekä eun rakenteelliset muun muassa pankkiunioniin liittyvät muutosesitykset

jos tämä suomi näivettyy entisestään niin me olemme aika lailla siinä mitassa että kuka enää meistä pitää huolen

mitä vaikuttaisi lasten ja nuorten kehitykseen se jos he näkisivät ympärillään monenlaisia perheitä joista kaikista kuitenkin käytettäisiin nimitystä avioliitto

kyllä ministeri risikko näin sanoi

nämä metsäasiat ovat hyviä ja jatkojalostus olisi tärkeätä ettei vain viedä raaka ainetta ulos ja nyt pitäisi kyllä kaikilla olla mieli että mikä olisi se teollisuuden ala ja ainakin yksi josta täällä on puhuttu ja jota on kiitelty on tämä biotalous

kuntauudistusta valmistelevan ohjausryhmän puheenjohtaja kokoomuslainen valtiosihteeri joka on tavallansa ministeri virkkusen alainen on maininnut aamulehdessä että valtionohjausta tarvitaan ja on myös selvää etteivät kaikki kuntaliitokset synny vapaaehtoisesti

yhteiskunnan ei tule hämmentää eikä hämärtää tietoisuutta miehenä tai naisena elämisestä

on huomattava se tosiasia että varhaiskasvatusikäisen lapsen pitkäaikaissairaus tai sairaalassaolo on huomioitava ja erityisesti pitää huomioida että myös vammaisilla on oikeus varhaiskasvatukseen

täällä jo kerrottiinkin että suomen pankin pääjohtajan julkisen kuulemismenettelyn avulla talousvaliokunta on tätä käsitellyt ja valiokunta puoltaa myös toimia joilla pyritään lisäämään ekpn päätöksenteon läpinäkyvyyttä

sen sijaan sitä tulee ohjata kehittymään rakentavaan ja myönteiseen suuntaan koska se kuuluu jo alkuperäiseen luomisjärjestykseen

näin voi säilyä myös ymmärrys siitä että miehen ja naisen välinen rakkaus avioliitossa on eri asia kuin yleinen lähimmäisenrakkaus tai esimerkiksi sisarusten keskinäinen kiintymys

rajaamisesta huolimatta jää vielä mahdollisuus tarveharkintaisesti saada kokopäiväistä hoitoa vanhemmuuden ongelmien väsymyksen tai muiden erityisten syiden vuoksi

varmaan täällä eduskunnassa on monta kertaa keskusteltu että tästä läpinäkyvyydestä pitäisi kaikkien edustajien päästä keskustelemaan

mutta tosiaan mielestäni on tärkeätä että kunnioitettaisiin kunnallista itsehallintoa ja sitä mitä se tarkoittaa

tietysti on myös toivottu että me pankkivaltuutetut antaisimme entistä enemmän tietoa suomen pankin toiminnasta

arvoisa puhemies

herra meitäkin

jos perhe katsoo että lapsi tarvitsee erityisistä syistä kokopäiväistä varhaiskasvatusta sitä on mahdollista järjestää vaikka vanhempi olisikin kotona

mutta tämä lyhyesti

puheenvuorojen

lisäksi oikeus täysipäiväiseen hoitoon säilyy kaksi kuukautta samassa hoitopaikassa sen jälkeen kun vanhempi on jäänyt työttömäksi

mutta onko näin että suomen kansa ei ole vielä niin ahtaalla että meillä olisi sitä yhteistuumaisuutta kuinka tämä suomi saadaan kasvuun ja että ne päätökset jotka tehdään olisivat aina oikeudenmukaisia ja että jokaisella olisi se perustoimeentulo turvattu ettei ketään jätettäisi heitteille

samassa suhteessa perhe voi valita kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen jota voi saada päivähoidon vaihtoehtona täysimääräisenä kaksi kuukautta

tulee näinä vaikeina aikoina mieleen se sota aika

siellä tehtiin näitä yhteisiä päätöksiä ja sitten sotavelat saatiin maksettua

on tärkeätä että työttömyysturvan eri seuraamuksista annetaan nyt työnhakijoille entistä selvempi näkemys eli tiedetään mitkä ovat velvoitteet sun muut ettei tule mitään sanktioita ja myös sitten on tämä työllistämissuunnitelma jonka mukaan työnhakija voi ilman seuraamusta kieltäytyä tarjotusta työllistymisestä jos siitä ei ole sovittu tässä työllistymissuunnitelmassa

korkealaatuiseen siemenperunan tuotantoalue voidaan myöntää vain alueelle tai maille joilla ei esiinny tai joilta on pystytty hävittämään perunan vaaralliset kasvintuhoojat

oli se me henki ja sitä me henkeä tarvitaan niin oppositiopuolueet kuin myöskin hallitus että katsottaisiin mitenkä tämä suomi laiva saataisiin kääntymään

saksan ulkoministeri westerwelle tuumintaryhmineen on julkaissut kahdeksansivuisen mietinnön euroopan tulevaisuudesta

nykyäänkin ajatellaan hyvin pitkälle että lapsen todellinen oppiminen tapahtuu sisällä aikuisten etukäteen suunnittelemissa erikseen järjestetyissä tilanteissa

komission päätöksen mukaan suomessa tuotantoalue käsittää tyrnävän ja limingan kuntien alueita ja lisäksi euroopassa on neljä maata irlanti portugali saksa ja englanti

täällä on ihan hyviä asioita liikennerahoja mutta kuten sanoin niin kyllä maaseutu jää näissäkin ilman rahoja

näin jäädään hyvin helposti opetuksen ja oppisisältöjen vangeiksi ei ymmärretä arkisten tilanteiden tai yhdessä toimimisen merkitystä eikä myös sitä että ilman leikkiä ei voi oppia

superpresidentti istuisi kahdella pallilla toisin sanoen hoitaisi komission ja euroopan neuvoston puheenjohtajan pestiä yhtä aikaa

tärkeänä pidämme myös sitä että heikoimmassa työmarkkina asemassa olevien kannalta täyttyy tämä ehdotus jonka mukaan työssäolovelvoite täyttyy siis kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisen ajalta

lausunnossa esitetään muun muassa mahdollisuutta jossa komission puheenjohtaja valitsisi jäsenet euroopan hallitukseen

ideoita on myös euroopan armeija euroopan rajavartiolaitos poliisi taloudellinen ja poliittinen unioni eli liittovaltio jonka uskotaan ratkaisevan euroopan unionin ylivelkaantumisesta johtuvat ongelmat

kaiken kaikkiaan pitäisi olla katse tulevaisuuteen katsottuna valoisa ei sillä marinalla saada mitään

työssäolovelvoitteen täyttyminen helpottuu muutoinkin kun muun muassa työkokeilu työharjoittelu työelämävalmennus sekä yhdistetty työ ja koulutuskokeilu täyttävät työssäolovelvoitteet